tähän liittyen

tarkastusvaliokunnan raportin pohjalta tässä salissa keskusteltiin senaatti kiinteistöjen ja muiden valtion kiinteistöjen vuokra arvojen määräytymisestä vuokrien sisäisestä laskennasta ja tuottotavoitteesta joka ei ole missään yhteydessä tämänpäiväisiin korkotasoihin ja siinä yhteydessä valtiovarainministeri rinne lupasi että tätä asiaa nyt tosissaan selvitetään erityisesti oikeuslaitoksen vankiloiden poliisin tämän ydinvaltion vuokrien osalta

herra puhemies

onko laitettu jo aikatauluihin vetämään tällainen suljettu tilaisuus josta avainministerit tulevat vasta sen jälkeen kun valkoinen savu nousee ja nämä vuokrat on kohtuullistettu

keskustelun lähestyessä loppuaan pariin seikkaan korostusta

varmasti kannattaisi tuota rahaa suunnattaessa noudattaa muuta kuin tasajakotaktiikkaa

niillä maakunnilla joilla on edelleen euroopan unionin aluekehittämisrahoja ja eakr rahoja runsaammin käytettävissä ei ole vastaavaa välttämätöntä tarvetta tälle maakunnan kehittämisrahalle kuin niillä maakunnilla joissa tuo eakr rahoitus on kovin vähäistä

tässä mielessä täytyy hakea jotenkin siedettävää mallia että koko maa säilyisi tällaisten kehittämistoimien kohteena mutta mielellään näkisi että lisäbudjeteissa voitaisiin tähän maakunnan kehittämisrahaan palata

suomalaiset kasvavat yritykset myydään raakileina sen jälkeen kun on ensin pantu valtavat panokset tutkimukseen tuotekehitykseen julkista rahoitusta montaa eri kanavaa pitkin

nyt viime viikkoinakin on useita uuden teollisuuden aloja esimerkiksi energiaintensiivisen energian säästöä tuottavan teollisuuden puolella tuulivoimaa tai uusiutuvia energialähteitä hyödyntävän teollisuuden puolella ollut semmoisessa vaiheessa kun ne ovat vasta nousemassa varsinaiselle kasvukäyrälle

tyypillistä näille tilanteille on että sitten ne uudet työpaikat kun sitä ostettua yritystä sitten kehitetään eteenpäin syntyvät kokonaan muualle kuin suomeen ja suhteellisen nopeasti on pelättävissä että ne tässäkin vaiheessa olevat työpaikat muuttavat pois

me tarvitsemme selvästi ärhäkämpää aktiivisempaa omistajapolitiikkaa valtion sen toimijoiden tesin ja muiden toimesta mutta tarvitaan myös laajemmin tämmöistä kansallisen omistamisen strategiaa johonka koottaisiin sitten institutionaalisia omistajia eläkeyhtiöistä yksityisiin sijoittajatahoihin

mutta valtiolla sen omistajapolitiikalla on ensisijainen rooli tämän uuden otteen varmistamisessa

jatkankin suoraan tuosta edustaja taimelan teemasta miten pitää puuttua tähän teollisuuden alasajoon

suomen on selvästi koottava voimia uudenlaiseen aktiivisemman teollisuus ja elinkeinopolitiikan vaiheeseen

emme voi vain sivusta katsoa tätä erityisesti teollisuuden työpaikkojen poismenoa virtaa jota jatkuu satamäärin joka viikko

hallituksen esityksessä on toki pohjalla hyviä taloutta vakauttavia toimia ja on jonkun verran myös satsattu näihin kohdennettuihin elinkeinopoliittisiin toimiin

tuolla hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan järjestelyt joilla vientiluototuksia hoidetaan huolehditaan finnvera oyjn rahoituksella vientirahoitusjärjestelmästä joka korvaa aiemman erillisluototuksen

näitä lisätoimia yritysrahoituksen hoitamiseksi kärjistyvässä tilanteessa tarvitaan tarvitaan myös näiden rahastotyyppisten järjestelyjen ohella suoria sijoituksia

herra puhemies

teollisuussijoitus oyn pitää olla aktiivisempi markkinoilla kasvattamaan yrityksiä kansainvälistämään yrityksiä ja pitämään huoli siitä että omistus ja työpaikat säilyvät kotimaassa

siihen miten isoja summia miten isoja vastuita eduskunta voi ottaa suomen puolesta tavallisessa säätämisjärjestyksessä ja toisaalta minkä kaltaisia suvereniteetin täysivaltaisuuden rajoituksia voidaan hyväksyä tavallisessa järjestyksessä mitkä taas vaatisivat vaikeutetun säätämisjärjestyksen

tarvitsemme tällaisen laaja alaisen teollisuuspoliittisen ohjelman joka pitää sisällään tätä omistajapolitiikkaa valtion julkisen vallan aktiivista roolia uusien teollisten työpaikkojen muodostamiseen ja vanhojen turvaamiseen ja tarvitsemme sitten näitä rahastotyyppisiä ratkaisuja joilla varmistetaan toimivien yritysten ja erityisesti pk sektorin yritysten rahoitus ja työpaikkojen lisääntyminen

muistutan siitä että talvellahan otettiin kantaa silloiseen neuvotteluesitykseen että olisi laajasti voitu siirtyä määräenemmistöpäätöksentekoon evmssä ja silloin perustuslakivaliokunta totesi että se malli olisi vaatinut määräenemmistöpäätöksentekoa ja tämän takia hallitus oli osaltaan velvoitettu ajamaan aktiivisesti sitten muutoksia siihen silloiseen neuvotteluesitykseen

valtionyhtiössä ei kannata myydä huonon pörssikehityksen aikaan ja muutenkin suomen kannattaa pitää avainasema merkittävillä teollisuudenaloilla nykyisen valtion omistuskonstruktion tapaan mutta jossakin sopivassa vaiheessa kyllä sieltäkin jonkun verran löytyy realisoitavaa

mutta tärkeintä on juuri se että kootaan innovatiivisilla tavoilla uutta rahoitusta joka auttaa luomaan todella käytännössä uusia työtilaisuuksia

hallituksen esityksessä on sitten tämmöinen pienempi muutos jossa tekesille siirretään vastuu näitten aloitusrahojen osoittamisesta yrityksille

valiokunta on arvioinut vakausmekanismia ja euroopan rahoitusvakausvälinettä koskevissa lausunnoissaan suomen taloudellisia vastuita valtiosäännön kannalta

kun tähän saakka finnvera oyjn hoitama aloitusrahasto vera oy on hoitanut niitä niin se jatkossa sitten ensi vuoden jälkeen tapahtuisi tekesin yhteydessä

valiokunnan mukaan euroopan rahoitusvakauden turvaamiseen liittyviä suomen taloudellisia vastuita tulee valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa tarkastella kokonaisuutena niistä aiheutuvan eduskunnan budjettivallan rajoituksen selvittämiseksi

se rahoittaa sitä hyvin laajassa mitassa ja pitäisi pystyä myös arvioimaan mitkä yritykset ovat semmoisia joihinka kannattaa sijoittaa ja joita kasvattaa julkisellakin rahalla

korostan että siinä on kysymys perustuslain mukaisista velvoitteista kai kokonaisuudessaan ei vain näistä perinteisistä turvallisuuteen ja valtion ytimeen liittyvistä tehtävistä vaan esimerkiksi koko perusoikeusjärjestelmän ylläpitämisen lainsäädännön mukaiset velvoitteet tulee pystyä turvaamaan

mutta toisaalta finnveralla taas on paras laajin yhteys koko suomen yrityskenttään tasapuolisesti alueellisesti

ja tämmöiseen luototukseen jossa finnvera on pankkien kanssa useimmiten paketissa mukana luontaisesti kuuluisi se että seurataan myös niitä kehitys kasvumahdollisuuksia ja autettaisiin niissä

valiokunnan mukaan suomen taloudellisia vastuita koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon jo olevat suomen takausvastuut tälle väliaikaiselle rahoitusvakausvälineelle ja sitä edeltäneet suomen antamat rahoitustuet sekä suomen osuus evmn kapasiteetista samoin kuin kysymys siitä miten väliaikaisen ervvn ja pysyvämmän evmn kapasiteetit yhteensovitetaan

minusta tulevaisuuteen päin kannattaisi ottaa molempien järjestelmien vahvuudet mukaan niin että finnveralla olisi mahdollisuus tällaiseen toimintaan ja sitten tekesillä samoin

ehkä vielä rohkeampi askel tehokkaampaan teollisuuspolitiikkaan olisi se että koottaisiin näitä valtion rahoituslaitoksia isommaksi massaksi jolloinka sillä olisi riskinottokykyä enemmän

arviointiin vaikuttavat myös vastuihin liittyvät riskit ja niiden mahdolliset muutokset sekä suomen imf maksuosuudet ja euroopan keskuspankin tekemiin vakauttamistoimiin liittyvät riskit

se voisi tehokkaammin tasata suhdanteet

näitä riskejä on asianmukaisesti tässä hallituksen esityksessä esitelty eduskunnan talvella edellyttämällä tavalla

täällähän on esitetty myös suhdannelainoihin palaamista niiden kasvattamista tässä tilanteessa kun tietyt osat yritysmaailmassa ovat vaikeuksissa

valiokunta on tämän arvion perusteella pitänyt suomen osuutta peruspääomasta määrältään huomattavan suurena suhteessa esimerkiksi valtion vuotuiseen talousarvioon

tässä voisi esimerkkiä ottaa tästä saksan kfwstä kreditanstalt fur wiederaufbausta joka on koko sotien jälkeisen ajan vastannut hyvin laajoista sektoreista

yhteiskunnallista rahoitusta asuntotuotantoa kuntien rahoittamista plus sitten tätä yritystoiminnan rahoittamista

taloudellisia vastuita on arvioitava myös suhteessa kulloiseenkin julkisyhteisöjen kokonaisvelan määrään ja siihen voiko julkinen valta vastata perustuslain mukaisista velvoitteistaan jos riskit toteutuvat pahimman vaihtoehdon mukaisina

tässä tämmöiset rohkeat avaukset ovat paikallaan jotta suomi tosiaan tämmöisenä syrjäisenä alueena pystyisi kuitenkin kasvattamaan uutta yritystoimintaa ja lisäämään teollisia työpaikkoja

se on äärimmäisen epätodennäköistä että tällaiseen näillä järjestelyillä voitaisiin mennä

mutta nämä mallit millä vastuisiin mennään ovat toki ratkaisevia sen kannalta minkälaiseksi se riski voi pahimmissa tilanteissa osoittautua

tähän kokonaisarviointiin vaikuttaa myös se miten eduskunta pystyy vaikuttamaan asioihin ja pitämään huolta omasta budjettivallastaan evmssä tai näissä muissa takausjärjestelyissä tehtävissä päätöksissä

hallituksen esityksessä taloudellisista vastuista ja riskeistä esitetyn kokonaisarvion perusteella valiokunta katsoo ettei evm sopimuksesta johtuva eduskunnan budjettivallan rajoitus ole niin merkittävä että se johtaisi vaikeutettuun säätämisjärjestykseen

edelleen sopimuksen määräykset päätöksentekomenettelyä koskevilta osin eivät ole ongelmallisia suomen täysivaltaisuuden ja eduskunnan budjettivallan kannalta ottaen huomioon juuri ne muutokset joita tuon talven lausunnon jälkeen saatiin sopimusjärjestelyyn

on tärkeää ottaa tosiaan huomioon se minkälaisella mekanismilla ollaan mukana miten päätösvalta jakautuu tässä järjestelmässä minkälaiset ne riskit vastuiden toteutumiseen ovat ja sen perusteella tehdään tietysti tätä säätämisjärjestysarviota mutta sen perusteella myöskin tehdään sitten koko eduskunnassa tämä poliittinen päätös siitä mennäänkö mukaan pystytäänkö sillä välttämään isompia taloudellisia riskejä kuitenkin

tälle päätöksenteolle eri valiokuntien kokoama asiantuntija aineisto tuo hyvää pohjaa

herra puhemies

suoranaisia leimahduksia lähialueilla on riittänyt unkarin kansannoususta järkyttäviin balkanin sotiin ja sitten neuvostoliiton kaaduttua itsenäistymistaistoihin baltian maissa ja muissa itsenäistyneissä neuvostotasavalloissa

tosiasiallisesti kriisi ehti monella alueella itäisessä ukrainassa muuttua tuhoamissodaksi

tuhansissa kuolonuhreissa on sekaisin sotilaita ja siviilejä ukrainalaisia ukrainanvenäläisiä ja venäläisiä palkattuina komennettuina tai vapaaehtoisina

sisäisesti on kansalaisyhteiskunta ja parlamentaarinen demokratia saatava toimimaan reiluilla pelisäännöillä ja myös vähemmistöjen oikeuksia turvaten

uusi perustuslaki ja vaalijärjestelmä jonkintasoinen alueellinen desentralismi oikeusvaltion rakentaminen ja korruption kitkeminen vaativat määrätietoista kehittämistyötä

tässä täytyy muistuttaa että myös kansainvälisen yhteisön täytyisi olla tiukkana niiden ehtojen toteuttamisessa joita esimerkiksi tuohon imfn pelastuspakettiin ukrainan hallitukselle annettiin

toiseksi ukrainan ja venäjän välille tarvitaan rauhanomainen ratkaisu jossa venäjä on väkisin osapuoli krimin valtaajana ja itä ukrainan separatistien asekumppanina

se tarkoittaa eu assosiaatiosopimuksen täydentämistä ukrainan tulli ja kauppasopimuksilla venäjän valko venäjän ja kazakstanin eli niin sanotun euraasian talousunionin kanssa jotta maan teollisuuden ja maataloustuotteiden markkinat pysyvät auki kaikkiin ilmansuuntiin

tarvitaan luovuutta ja aktiivisuutta jotta tuo onneton tilanne saadaan kääntymään valoisampaan suuntaan tästä tulitauosta aselevoksi ja edelleen rauhan rakentamiseen

on selvää että ulko ja turvallisuuspolitiikassa se tarkoittaa pysyttäytymistä sotilasliitto naton ulkopuolella kuitenkin yhteistyökykyä vahvistaen rauhankumppanuusohjelmaa ruotsin kanssa uudelle tasolle tuunaamalla

siitä pieniä uudistuksia on myös tässä nyt käsittelyn kohteena olevassa talousarviossa

oikeusministeriö oli pitkään koettanut sovitella hiukan ristiriitaisia asioita tuon isyyslakiehdotuksen kanssa kehittyvä eurooppalainen oikeuskäytäntö ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut joissa katsotaan että isyyden pitää olla mahdollista vahvistettavaksi yli vuosirajojen

tähän muutokseen varmasti on keskeisesti vaikuttanut se että lääketieteen menetelmät ovat kehittyneet ja pystytään entistä varmemmin dna tutkimusten avulla osoittamaan isyys luotettavalla ja tarkalla tavalla

ehdotettu täydellinen luopuminen isyyden vahvistamista koskevan kanteen aikarajoituksesta ja kannemahdollisuuden takautuva palauttaminen on perustuslakivaliokunnan mielestä varsin perusteltu ratkaisu

tässä on vielä pari tapausta korkeimmassa oikeudessa odottamassa tätä tulkintaratkaisua ja toivottavasti myös niissä sitten materiaalinen oikeus nykyisen eurooppalaisen oikeustilan mukaisesti toteutuu

tuossa lopussa perustuslakivaliokunta totesi tulevasta lainsäädännön uudistamisesta seuraavasti

perustuslakivaliokunta katsoo että valtioneuvoston on myös valtiosääntöisistä syistä jatkossa syytä ryhtyä toimenpiteisiin sellaisen muun ohella isyyden vahvistamiseen ja kumoamiseen liittyvän perinnönjaon peräyttämistä koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi jossa peräyttämisen edellytyksistä oikeusvaikutuksista ja menettelyistä säädetään mahdollisimman täsmällisesti

valiokunta pitää myös tarpeellisena perintö ja testamenttisaannon vanhentumisajan lyhentämisen laajempaa arviointia oikeusvarmuuden ja omaisuudensuojan näkökulmasta ottaen huomioon esimerkiksi velan vanhentumisesta annetun lain mukainen velan yleinen vanhentumisaika

tässä niitä eväitä tulevaan lainsäädännön jatkouudistamiseen ja niiltäkin osin lakivaliokunta näyttää samansuuntaiset toivomukset ja ponnet hallitusta kohtaan esittäneen

arvoisa puhemies

kun keskustelu toivottavasti nyt saadaan päätökseen voin yhtyä ed

tuohon ydinvastuulain uudistamiseen josta talousvaliokuntakin antoi pontensa ei ole tullut riittävän selvää vastausta ja toivottavasti se lähiaikoina tulee miten se tapahtuu ja millä aikataululla

se on välttämätöntä

toinen kysymys on sitten se laajemmin ydinvoiman edullisuuteen liittyvä asia

tässä odotan että hallitus tuo esille sen strategian jolla varmistetaan että nämä edulliset perusvoiman tuotantotavat näkyvät edullisena sähköenergian hintana myös kuluttajille eivät vain teollisuudelle